omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata vähintään kolme vuorokautta sellaista kalenterikuukautta kohti jonka aikana hän on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin

tässähän kunnat ovat niitä aloitteentekijöitä ja omilla hankkeillaan sitten niissä hakemuksissaan tuovat sitä rahantarvettaan esille ja sen mukaan niille sitä rahaa myöskin sitten annetaan mikäli se hanke on sellainen että se aidosti kehittää ikääntyneiden palveluita eikä jää vain irralliseksi hankkeeksi

no aina välillä täällä on keskustan äänellä todettu että hallitus on kiirehtinyt liikaa että tätä uudistusta runnotaan hirvittävällä vauhdilla eteenpäin

sidonnaisuus katsotaan ympärivuorokautiseksi siitä huolimatta että hoidettava viettää säännöllisesti vähäisen osan vuorokaudesta käyttäen kotinsa ulkopuolella järjestettyjä sosiaali tai terveyspalveluita taikka saaden kuntoutusta tai opetusta

nyt kun on sitten aikalisää otettu kuuluu että minkä takia meillä nyt sitten hidastellaan ja sama pätee näköjään tähän sosiaali ja terveydenhuollon rakenneuudistukseen

sen täytyy olla sellaista toimintatavan kehittämistä joka jää pysyväksi sinne kuntakenttään

etenen viimeisimmän selvityksen mukaan meillä on vielä eroavaisuuksia kunnissa mutta yhä enemmän on kunnissa panostettu siihen että kotiin vietävää saattohoitoa on ollut siinä palveluvalikossa

sosiaali ja terveyspoliittisessa ministeriryhmässä ja sen jälkeen hallituksen iltakoulussa on valittu nimenomaan hallitusohjelman mukainen malli jolla tätä sosiaali ja terveydenhuollon uudistusta viedään eteenpäin

tämä on hyvä pohja ja tämä on hyvin rakentava pohja nimenomaan silloin kun me kuuntelemme kuntia ja otamme kuntien erityispiirteet huomioon

se ei ole millään muotoa laitaa että ikääntyneet joutuvat viimeisinä hetkinään olemaan terveyskeskuksen osastolla jossa mahdollisesti naapurisängyssä on joku toinen ja heiltä tämä yksityisyys sitten jää puuttumaan niin itse kuolevilta kuin heidän omaisiltaankin

työryhmä sosiaali ja terveysministeriössä on aikataulussaan ja sosiaali ja terveyspoliittiselle ministeriryhmälle ollaan tuomassa nyt jo hyvin nopealla aikataululla tällaista väliraportin tyyppistä esitystä joka voidaan myöskin ottaa sitten mukaan sinne kuntakierrokselle niin että kunnissakin päättäjät pääsevät katsomaan niitä parametrejä

tiiviimmällä erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon sekä sosiaali ja terveydenhuollon yhteistyöllä vaikuttavuus nimenomaan paranee ja tätä työtä olisi pitänyt lähteä viemään jo aikoja sitten eteenpäin

mutta sitten pitää tietää että mitä jos on enemmän ja kuinka paljon enemmän ja minkälaista vastuuta sillä pystytään kantamaan niin että saadaan nämä ihmisten tärkeät palvelut turvattua kaikkialla kunnissa

tällä uudistuksella halutaan vahvistaa ihmisiä lähellä olevia palveluja ja se tarkoittaa myöskin sitä että erikoissairaanhoidon roolin vahvistaminen terveyskeskuksissa ja lähipalveluna nimenomaan siellä vahvoissa peruskunnissa mahdollistuu

mitä leveämmät kuntahartiat meillä on me tiedämme että kunnan kantokyky on silloin sitä parempi ja sitä paremmin pystytään myöskin palvelut turvaamaan

minun mielestäni on todella tärkeää että tässä hallituksessa kaikki kuusi puoluetta saavat mahdollisuuden tutustua itse pykäliin ja meillä on ollut tapana tässä hallituksessa että kaikki isot lakihankkeet kaikki merkittävät lakihankkeet menevät sosiaali ja terveydenhuollon puolella tuon sotepolin kautta

siellä missä ei pystytä muodostamaan näitä vahvoja peruskuntia sitten sote alueiden kautta tätä asiaa pystytään järjestämään

työryhmän jatkotoimeksiannoksi on nyt annettu tämän hallituksen valitseman mallin mukaisesti sitten jatkotyöstää mallintaa eri alueille sitä millä tavalla siellä nimenomaan ne erityispiirteet huomioiden voidaan tätä uudistusta viedä eteenpäin

arvoisa puhemies

vielä toteaisin että kun edustaja saarikko totesi että hän paheksuu eikö täällä olisi saanut tästä asiasta keskustella niin minä ihmettelen kyllä hänen reaktiotaan koska ei yksikään edustaja täällä ole sanonut että ei tästä saisi keskustella

työryhmän työaika loppuu tämän vuoden lopussa ja tämä kyllä tarkoittaa sitä että pientä epävarmuutta me joudumme ihan kaikki sietämään kun ei nyt kertaheitolla pysty myöskään sitä lopullista ratkaisua näkemään koska se riippuu myöskin siitä millä tavalla tämä kuntakenttä muotoutuu

itse päivitin tänään facebookini ja totesin että pianhan se esitys tänne eduskuntaan varsinaisesti hallituksen esityksenäkin tulee mutta kyllähän tästä aiheesta oikein mielellään keskustelee täällä salissa jo tässä vaiheessa

mitä paremmin yhteistyö toimii ja mitä paremmin myöskin kunnissa päättäjät ymmärtävät tarttua tähän uudistukseen ja tekemään siellä viisaita päätöksiä sitä paremmin meidän sosiaali ja terveyspalvelut tulevat tulevaisuudessa toimimaan ja nimenomaan sehän on se mikä ihmisiä tässä kiinnostaa eivät ne rakenteet

mietin vain sitten nyt nimittäin televisiointi on jo päättynyt minkälainen kuva jäi tavallisille kansalaisille siitä keskustelusta joka täällä hetki sitten käytiin kun edustajat huusivat sieltä riveiltä ja kiihdyttivät itsensä sellaiseen kiihkoon esityksestä jota vielä ei ole annettu hallitukselle ae eli vielä ole annettu eduskunnalle mutta tullaan pian antamaan

arvoisa puhemies

minuutissa

eikö niin

arvoisa rouva puhemies

omaishoidon maksatuksen siirtäminen kelaan on erittäin kannatettava asia ja mitä pikimmin sitä parempi

nyt etenkin kun kuntien taloudellinen tilanne on äitynyt hankalaksi on pystyttävä turvaamaan kansalaisille lakisääteisiä oikeuksia ja tässä lain soveltaminen ei missään tapauksessa saisi riippua asuinkunnasta

ilmeisesti nyt keskustelu on päättynyt ja puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja asia lähetetään sosiaali ensiarvoisen tärkeää

arvoisa puhemies

verotus laskee nousee laskee nousee laskee nousee

arvoisa puhemies

jyrki kataisen hallituksen hallitusohjelmaan sisällytettiin aivan erinomaiset linjaukset sosiaali ja terveyspalveluiden parantamiseksi ja tätä ohjelmaa myöskin toteutan peruspalveluministerinä omassa työssäni

mutta senkin yli voi vaikuttaa ja tästä esimerkkinä on se kun kaksi ministeriä päätti yhdessä parantaa veteraanien kuntoutusta ja siihen löydettiin lisärahaa

tästä veteraanien haitta asterajan alentamisesta

meillähän on erittäin ansiokas veteraanipoliittinen ohjelma josta on kirjattu myöskin hallitusohjelmaan että sen toimenpiteitä lähdetään toteuttamaan

se on niin ministeri risikon kuin minunkin tahtotilani koska osa siitä työstä joka tällä hetkellä on menossa eteenpäin on hänen alkuun panemansa esimerkiksi vanhuspalvelulaki joka tällä hetkellä on jatkojalostusvaiheessa

meillä on sosiaali ja terveysministeriössä erittäin ansiokas työryhmä joka nyt työstää sitä lakia niin että laissa otetaan myöskin huomioon tätä omaishoitajien asemaa

sen haluan tässä vielä mainita että ilokseni totesin kuinka helsingin apulaiskaupunginjohtaja laura räty kokoomustaustainen kaupunginjohtaja totesi että helsingissä omaishoitajien asemaa lähdetään parantamaan

tämä on juuri se tapa jolla meidän siis kuntien ja hallituksen tässä ajassa täytyy tehdä yhteistyötä ja toteuttaa sitä tahtotilaa ei ainoastaan niin että täällä linjataan jotain ja sitten kunnat tekevät mitä tekevät vaan niin että tätä asiaa viedään yhteistyössä eteenpäin

meillä on erittäin hyviä tavoitetiloja ja näitä tavoitetiloja tällä hallituskaudella ollaan toteuttamassa muun muassa niin kuin täällä edustaja kiljunen totesi

arvoisa rouva puhemies

minä uskon että tuossa työryhmässä saadaan se työryhmähän lopettaa työskentelynsä jo ensi vuoden puolella niin että me saadaan siitä niitä toimenpide ehdotuksia joita voidaan sitten samalla tavalla kuin keskusta takuueläkkeen toi viime hallituskaudella toteuttaa tämän hallituskauden aikana niiden hallitusohjelman kirjausten mukaisesti joita meillä on mutta ehkä vieläpä jopa sen yli

täällä lain perusteluissa todetaan että tällä pyritään estämään syrjäytymistä kun kaikki asiantuntijat ovat kuitenkin omissa lausunnoissaan ja nuorisojärjestöt omissa lausunnoissaan todenneet että tämä laki nimenomaan syrjäyttää

tässä minä en lähtisi lietsomaan sellaista mörköä tuonne kansan keskuuteen koska minä uskon että meillä täällä oli sitten opposition kansanedustaja tai hallituspuolueen kansanedustaja tai ministeri on kyllä yhteinen tahtotila näiden omaishoitajien aseman parantamiseksi

valiokunnan kuultavaksi kutsutut asiantuntijatkin totesivat yksimielisesti että laki on huono toimimaton jopa siis vahingollinen

sitten tästä lastensairaalasta haluan todeta että olen antanut ohjeet vielä ei ole nimiä laitettu alle mutta työryhmä ollaan perustamassa sosiaali ja terveysministeriössä jossa lähdetään pohtimaan näitä rahoitusvaihtoehtoja

asiantuntija totesi esimerkiksi että viimesijaisen toimeentuloturvan tuen määrän raja on asetettu jo nykyisellään niin alas ettei siitä yksinkertaisesti voi ottaa mitään pois

millä tavalla voidaan husin kanssa yhteistyössä mahdollisesti kansalaisjärjestöjen kanssa millä tavalla voidaan löytää paras mahdollinen kestävä rahoitus niin että me saisimme tätä lastensairaalaa ehkä jopa aikaistettua niistä suunnitelmista joita nyt on ollut julkisuudessa

kun katsotaan millä tavalla hyvinvointivaltiota on rakennettu niin kyllä meidän on aika myöskin saattaa tämä meidän entinen lippulaivamme sille tasolle jonka lapset ja myöskin heidän omaisensa ansaitsevat niin että siellä voidaan perheiden kera olla ettei tarvitse ahtailla käytävillä taistella omasta tilastaan

viittasi omassa lausunnossaan jopa perustuslakiin jonka mukaan jokaisella on oikeus hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä

heidän mielestään laki viittaa nyt koulutuspakkoon eli nuori joka on valinnut itselleen väärän alan opiskeltavaksi joutuu tämän valintansa vangiksi

huolta kannettiin myös niistä jotka syystä tai toisesta menettävät opiskelukykynsä ja väliinputoajista

tämä on myös sellainen asia että meillähän ei suomessa ole lastensuojelun kenttää oikeastaan koskaan kartoitettu niin että se olisi kokonaisvaltaisesti laaja alaisesti katsottu läpi mietitty mitä tapahtuu siellä perheessä mitä tapahtuu jos ei ennaltaehkäisyä pystytäkään sinne perheeseen esimerkiksi kotiavun turvin tuottamaan kuinka paljon se maksaa sitten tulevaisuudessa

tämähän niin ikään on pidempi projekti mutta toivottavasti me saamme ennen pitkää koko lastensuojelun kenttää kehitettyä niin että me valtakunnallisesti voimme katsoa missä on menty vikaan ja mitä tehdään hyvin

tämä laki ei ota myöskään huomioon sitä että kuntien resurssit sosiaalityöntekijöiden tämänhetkinen työtaakka etsivä nuorisotyö ja kaikki sellaiset tukitoimet joilla nuoria pystyttäisiin avittamaan työnsyrjään kiinni ja auttamaan syystä tai toisesta takaisin sille oikealle polulle jos he ovat jo syrjäytymisen polulle

se ensimmäinen osa tuli viime hallituskaudella ja nyt sitten jatketaan tätä tärkeätä lainsäädäntöä

minkälaisen viestin ne nuoret jotka olivat tänään tuolla eduskuntatalon rappusilla saavat tämän talon toiminnasta kun edustaja toisensa jälkeen kieltäytyy hyväksymästä tätä lakia ainakaan julkisesti ja kuitenkin tämä laki säädetään

miksi täältä eduskunnasta ollaan lähettämässä nyt täytäntöönpanoon lakia jota kukaan ei tunnu haluavan jota kukaan ei oikeastaan pysty puolustelemaan ja jota asiantuntijat pitävät erittäin huonona lakina

arvoisa puhemies

jos tämä laki menee läpi se on kyllä todella surullinen päivä

ja sitten olisi erittäin hienoa jos tämä laki todellakin menee läpi täällä hallitusenemmistöllä että nämä edustajat sitten ehkä löytävät jonkin näköisen järjellisen selityksen sille minkä takia äänestivät tämän lain puolesta vaikka olivat esimerkiksi valiokuntakäsittelyssä tätä lakia vastaan

täytyi sen takia pyytää tämä vastauspuheenvuoro että ed

meidän velvollisuutemme on pitää myöskin huolta siitä että meillä yhteiskunnassa vallitsee yhteiskuntarauha joka perustuu juuri sellaiselle päätöksenteolle jossa on ymmärretty että jos toisaalla on epätasapainoa niin se aiheuttaa epätasapainoa myös toisessa päässä ja silloin yhteiskunnassa ei voida hyvin

kiitos tästä

haluan tässä vain edustaja vehkaperälle todeta että minun mielestäni ei ole asiallista että te jatkatte sellaisen seikan toistamista joka on jo oikaistu niin julkisuudessa kuin myöskin täällä salissa niin te jatkatte sen toista

minä ja ministeri risikko olimme molemmat siinä samaisessa paneelissa ja hänkin muistaa sen kuinka me kävelimme paneelista ulos ja silloin edustaja saarikko tarttui minua kädestä ja kysyi miten tämän omaishoitajien tuen verovapauden kanssa on ja minä sanoin että tätäkin asiaa hoidetaan

nyt kun olen keskustellut todellakin kainuun edustajien kanssa myöskin edustaja tiilikaisen puoluetovereiden kanssa niin kyllä sieltä on kerrottu että siellä eri kunnissa saman puolueen edustajat siis saman keskustapuolueen edustajat ovat vetäneet niin rajusti oman kotikunnan etua että on unohdettu että siinä vieressä on naapuri jolta ei pidä viedä mattoa alta pois

tätäkin asiaa hoidetaan se on hallitusohjelmaan kirjattu ja minä otan hyvin vakavasti että kun hallitusohjelmaan jotain on kirjattu niin se velvoittaa minua viemään sitä asiaa eteenpäin ja se velvoittaa myöskin koko hallitusta ottamaan tämän kirjauksen tosissaan

yhteistyöhän tarkoittaa sitä että yhtä köyttä vähän myöskin yhteisen hyvän eteen pystytään vetämään joustamaan niistä omista hyvistä asioista siis että ei pidetä kaikkea itsellä vaan jaetaan myöskin kaverin kanssa

jos tämä nyt tässä tulisi kerralla selväksi eikä tätä kyseistä väärää informaatiota teidän taholtanne jatkuvasti tai vääristelyä jatkuvasti julkisuudessa harjoitettaisi

sitähän tämä hyvinvointivaltio ja hyvinvointiyhteiskunta on että ei ajatella vain itseä itsekkäästi vaan että ihan oikeasti ajatellaan myöskin että muillakin siinä ympärillä pitää olla hyvä olla

kun tämä hallitus ajaa tätä samaa väestöpohjaa niin tämä hallitus ajaa mammuttikuntia mutta kun te ajoitte sitä kahdeksan vuoden ajan niin se ei sitten ollut mammuttikuntaa vaan se oli joku muu juttu

meillä on myöskin tämä lähipalveluiden huomioonottaminen tässä meidän uudistuksessamme hyvin vahvasti johtoajatuksena jopa niin että lähipalvelujen turvaamiseen on tulossa muutostukea

uskon että me kaikki opimme ja etenkin keskustapuolue oppi tästä jätevesiasetuksesta sen että selvitetään ensin oikein perusteellisesti ettei käy huonosti ja jälkikäteen jouduta miettimään miten tässä nyt kävi

viisi ervaa ottavat vastuulleen sitten niitä kaikkein vaativimpia tehtäviä ja koordinaatiovastuuta koulutusvastuuta siten että näiden viiden ervan alueella tasa arvoisesti ja kaikkialla suomessa tasa arvoisesti saadaan palvelut turvattua

arvoisa puhemies

siellä missä ei ole mahdollista saada aikaan vahvaa peruskuntaa sosiaali ja terveydenhuollon yhteistoiminnalla näillä sote alueilla tätä vahvempaa hartiaa saadaan aikaiseksi

hallitus pitää todellakin hyvin tärkeänä että kuntien erityispiirteet otetaan huomioon

tämä kuntauudistuksen ja palvelurakenneuudistuksen toteutus ja yhteensovitus kyllä vain on pakko alueellisesti ratkaista ja on otettava huomioon myöskin paikallisten päättäjien ja kuntalaisten parhaaseen tietoon nojautuvat viestit

täällä edustajat kysyivät tuosta vanhuspalvelulaista siitä millä tavalla voidaan mitata kustannusvaikutuksia

arvoisa puhemies

hallitus on tehnyt kehysriihipäätöksiä hyvin vaikeassa haasteellisessa taloudellisessa tilanteessa

tuo päätös tehtiin jo aiemmassa riihessä ja täytyy tässä vielä muistuttaa edustajia että hallitus ei siis leikkaa lapsilisiä ja tuo indeksijäädytys kompensoidaan kaikkein pienituloisimmille perheille se nimittäin huomioidaan tuolla toimeentulotuessa

sen takia pidin hyvin tärkeänä että tässä budjetissa sinne valviran voimavaroihin panostetaan ja myöskin terveyden ja hyvinvoinnin laitos on hyvin vahvasti mukana tätä arviointityötä tekemässä